olen saanut pari viestiä kun on tulossa lainsäädäntö joka säätelee taloyhtiön asioita ja taloyhtiön hallitusta

tämä estäisi tämän tyyppisen maahanmuuton suomeen ainakin siitä tieto silloin leviäisi että ei enää tämmöinen vetele

miten ihmeessä sinne taloyhtiöiden hallituksiin saadaan ylipäätänsä ihmisiä jotka jaksavat lukea sen lakipumaskan läpi ja pykäläpumaskan läpi anteeksi kynä tipahti pitää olla tuki ja turva tässäkin puheessa saati että pystyvät ymmärtämään ja tajuamaan mitä heidän pitää tehdä kun kaikki säännellään

tämä asia nousee tulevaisuudessa erittäin kipeäksi suomessa ja se teidän kansanedustajienkin tulisi varmasti omissa kannanotoissanne ja omassa olemisessanne muistaa

ministeri on ihan oikeassa siinä että kreikka esimerkiksi on sellainen maa johon ei ainakaan näillä näkymin voi palauttaa pakolaisia jos sieltä tulee heitä tänne suomeen

ainut puute mikä oululla on on tietenkin se että meillä ei ole omaa terveyskeskussairaalaa vaan me olemme näissä asioissa tottuneet ostamaan palvelumme yliopistollisesta keskussairaalasta elikkä sairaanhoitopiiristä

oikeuslaitos tietenkin tekee lakien mukaan mitä haluaa tulkitsemalla lakeja mutta tästä huolimatta oikeuslaitoksen ja tuomarikunnan toimintaa pitää seurata jotta siellä ei lipsahdettaisi demokratian tuolle puolen itsevaltaiseen oikeassa olemisen autuuteen

mutta minä toivoisin että ministeri ottaisi esille tämän asian euroopan unionin kokouksissa ja vaatisi että siellä on jokaisen valtion omat järjestelmänsä laitettava sellaiseen kuntoon että niitä ei tarvitse hävetä ja että ne täyttävät euroopan neuvoston vaatimukset ja ihmisoikeustuomioistuimen edellytykset

arvoisa puhemies

sairaanhoitopiiri taas on niin sanottu erva alue joten siinä mielessä kaikki asiat ovat aika hyvässä jamassa

tässä on hyvä tilaisuus kiittää ed

turvallisuusneuvostossa päätöksiä tekevät ne viisi suurta joilla on veto oikeus

onko todella niin että suomalainen kansa on niin tyhmää ja typerää ja kansalainen niin tyhmä että sitä on valvottava ja sen toimia on järjestettävä lailla että mitään se ei osaa ajatella itse

södermania tuesta siinä mitä perustuslakivaliokunnassa olemme saaneet tehdyksi sananvapauden puolesta

ainut asia mikä minua tässä huolettaa on se miten ihmiset pystyvät sopeutumaan tähän asiaan eivät niinkään oululaiset vaan oulun ympäristössä olevien pienempien kuntien asukkaat

tämä on tosiasia ei se siitä muuksi muutu

juuri tämän vuoksi olisin toivonut kai toivoi kai äänestin että päivi tiilikka olisi valittu eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan

sitten sitä voisi kannattaa jos esimerkiksi kiinalla venäjällä usalla ranskalla ja englannilla ei olisi veto oikeutta

arvoisa puhemies

en ala kyllä ed

muutenhan tästä ei tule mitään

no ei ole kumma että hallinto on pöhöttynyt ja rakenteet ovat jäykkiä ovat justiin sen takia että tämä eduskunta täällä on tehnyt elämästä eduskunnan ulkopuolella suurin piirtein järjettömän

hurskainen valtuuskunnan puheenjohtajana piti erinomaisen katsauksen siitä mitä euroopan neuvosto on tänä kertomusvuonna saanut aikaan

sieltä puuttuu tietämys tässä asiassa ja niin se puuttuu korkeimmasta oikeudestakin koska markku fredmania ei nimitetty korkeimman oikeuden jäseneksi vaan joku rikosoikeusjuristi joita siellä on jo läjäpäin ennestään

ymmärtävätkö nuo kunnat että kysymys on heidänkin asioistaan ja heidän kuntalaistensa terveydentilasta ja sosiaalitoimesta

mutta se mitä minä haluan sanoa on tästä silminnäkijä ohjelmasta

laukkanen ja muut yk aktivistit tässä salissa ovat ihan oikeassa että yk tarvitsee kyllä remontin

minulle kaikkein tärkeintä on kuitenkin se että on lopultakin paneuduttu minun mielestäni euroopan neuvoston tärkeimpiin tehtäviin elikkä siihen miten ihmisoikeuksia ja miten oikeusvaltioperiaatteita jäsenmaissa toteutetaan ja tässä suhteessa euroopan neuvosto on erittäin epäyhtenäinen

se oli itsesensuuria

nyt itsesensuuria on se että kaikesta muusta ei saa kirjoittaa paitsi ulkopolitiikasta kyllä saa elikkä tilanne on mennyt ihan päinvastoin

jos nyt edes tämä asia olisi sitten se suomen suuri asia jos suomi sitten pääsee sinne turvallisuusneuvostoon niin se ehkä auttaisi jotain

presidentti koskelo arvosteli syksyllä kuopion sananvapausseminaarissa euroopan ihmisoikeustuomioistuinta hyvinkin kriittiseen sävyyn

mutta tämä on tehty erittäin

tämä keskustan manööveri on erittäin fiksu

lait ja käytännöt sanelevat ovat tulleet tiukoiksi toimittajille ja minä olen erittäin tyytyväinen siitä että ministeri brax on ottanut tämän sananvapausasian hyvin tärkeänä asialistalle elikkä on tulossa toivottavasti se että enää ei toimittajaa uhkaa vankeusrangaistus

niin tässä ilmeisesti minun osaltani on kaikki mikä ei tällä hetkellä on mitä toivoisin

tämän lautakasan alle hautautui täysin se silminnäkijä ohjelman kaikkein tärkein asia sinne hautautui se mitä on tehty näitten säätiöitten ja nuorisosäätiöitten ja kaiken muiden avulla mitä niiden avulla on tehty

valitettavasti euroopan neuvostossa on lukuisia maita jotka vähät piittaavat ihmisoikeuksista

minä en saanut vastauspuheenvuoroa

venäjällä esimerkiksi ihmisoikeuksien puolustajia ja toimittajia on raporttien mukaan murhattu enemmän kuin yhdessäkään toisessa jäsenmaassa

eikö ihminen voi tehdä yhtään mitään eikö suomalaisessa yhteiskunnassa voida tehdä yhtään mitään ilman että on lakeja

minusta tämä on se kaikkein oleellisin asia

euroopan ihmisoikeustuomioistuin on moneen otteeseen suomea huomauttanut että tämmöisiä rangaistuksia ei sananvapaustuomioista pidä antaa eikä saa antaa eikä niillä saa uhkailla

hyvän hallinnon periaate tarkoittaa sitä että hallinto on tehokasta hallinto on yksinkertaista hallintopalveluihin pääsee nopeasti ja helposti ja kansalaisen ei tarvitse palkata asianajajaa jotta saa palveluja tässä yhteiskunnassa

voisi kysyä tietenkin miksi ihmeessä euroopan neuvostoon haluavat kuulua edelleenkin sellaiset maat jotka vähät piittaavat niistä arvoista jotka ovat tälle järjestölle pyhiä

vilkunan kannanoton ja purkauksen

sitä me emme tietenkään tiedä mutta meidän tehtävänämme yleiskokouksessa ja järjestönä olisi kuitenkin vaatia että myös tähän asiaan tulisi todella parannusta

arvoisa puhemies

ja tätä ei ole nykyinen euroopan neuvoston johto pystynyt tekemään

akaan penttilä toi esille ne ajat jolloin valtiontilintarkastajat olivat vielä töissä

minäkin muistan ne ajat jolloin odotettiin toimituksessa valtiontilintarkastajien kertomusta kuin kuuta nousevaa

minä suuresti toivon että uusi pääsihteeri jagland on toisenlainen ottaa asiat sillä tavalla haltuunsa että hän uskaltaa ja pystyy sanomaan myös niille maille jotka vähät piittaavat meidän arvoistamme että nyt täytyy tehdä stoppi

arvoisa puhemies

siitä tehtiin sivun joskus jopa parinkin sivun juttuja koska se oli täynnä esimerkkejä elävän hallinnon pöljyyksistä

ensiksi hän sanoi että vanhukset vanhat juovat eniten ja sitten hän sanoi että nuorten alkoholikäyttäytyminen on vähentynyt

miten ei pidä tehdä ja miten on tuhlattu valtion rahaa ja miten hallinto on järjestetty päin prinkkalaa

kaksi minuuttia herra puhemies

mutta onko tästä valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksesta ollut samalla tavalla lehdistössä onko siitä informoitu

onko siitä kerrottu lehdistössä samalla tavalla kuin esimerkiksi valtiontilintarkastajien kertomuksesta

periaatteessa vastustin uuden ylimmäisen kamarin elikkä tarkastusvaliokunnan perustamista eduskuntaan koska minä katsoin että se on sillä tavalla turha järjestelmä koska on olemassa erityisvaliokunnat joilla on täydet oikeudet vaatia omalta hallinnonalaltaan sellaisia selvityksiä kuin ne omiin päätöksiinsä tarvitsevat joka hetki joka asiassa joka paikasta

en tiedä minkä tommin tällä hetkellä ed

kähkönen siitä että tämän tyyppinen kieltolaki tai kieltolait eivät kyllä kerta kaikkiaan alkoholin kulutukseen auta eivät nyt eivätkä aikaisemminkaan

jokaisella valiokunnalla on mahdollisuus vaatia omalta alaltaan niin kattavat selvitykset että ne pystyvät antamaan jatkossa ministereille omat ohjeensa tietystä asiasta

nyt kun tämän työn tekee tarkastusvaliokunta rääppien jos käyttää tätä sanaa niin onko se oikein tai onko se asianmukaista otetaanko siellä huomioon ne asiat joita todella pitäisi ottaa

minun mielestäni tarkastusvaliokunnalle ei kuulu sen toteutuminen koska sitä seurataan koko ajan sosiaali ja terveysvaliokunnassa sosiaali ja terveysministeriössä

sieltä annetaan ohjeita

esimerkiksi pohjois pohjanmaan sairaanhoitopiiri oli vähällä mennä uhkasakon piiriin koska hoitotakuu ei toteutunut

kallikselta voisin kysyä oletteko te tutustunut niihin perustuslakivaliokunnan asiantuntijoitten lausuntoihin joissa on tuotu esille kaksi muuta järjestelmää haren kvootti ja sainte lague jotka antavat ihan yhtä hyvän suhteellisuuden kuin tämä nykyinen monimutkainen kolmiportainen vaalijärjestelmä

koko ajan annetaan meidän valtionhallinnosta sosiaali ja terveysministeriöstä ohjeet eteenpäin

martti korhonen olette liikennevaliokunnan puheenjohtaja

miksi te ette ottaneet viestinnän keskusliiton mainintaa mietintöönne siitä että jos tulee tietovuoto lehdistölle niin sen jälkeen ei saa tutkia

ahde

nyt tämä uusi järjestelmä todellakin betonoi koko tämän meidän poliittisen järjestelmän ja estää uusien alueellisten liikkeitten synnyn ja minusta se on kyllä kansanvallan vastaista

minusta on erittäin hyvä asia että tarkastusvaliokunta epäröiviä valtioita joiden tarkastus tarkastus ja valtiontalouden tarkastusvirasto ovat puuttuneet päällekkäisyyksiin ja tyhmyyksiin valtionhallinnossa

arvoisa puhemies

toinen asia on se että te pitkäaikaisena parlamentaarikkona tiedätte ettei poliisi voi mennä yrityksiin noin vaan

meidän täällä tällä puolen olevien ei kannata eikä pidä missään nimessä järkyttyä tai säikähtyä sitä arvostelun myrskyä mikä sieltä on tullut

justiin sairaaloiden it teknologian huono toimivuus päällekkäisyydet moninkertaiset järjestelmät ovat hyvä esimerkki siitä mihin pitää puuttua

toinen asia on se että tämä laki on itse asiassa eun tiukin

pankaa vaan se euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen niin sitten tiedätte

tämä on fantastinen uudistus ihan todella

ja erinomaista kiitos siitä että siihen on puututtu

siinä ei ole mitään estettä

kenelle valtion kassanhallinta kuuluu siihen puuttuminen

minun mielestäni on erittäin hyvä että on mahdollisuus saada huostaanotetulle lapselle hoitopaikka jos ei muuten niin tämän avulla

olisiko esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan tehtävä antaa tästä asiasta hallitukselle ohjeita silloin kun annetaan budjetti

kyllähän valtiovarainvaliokuntakin te jotka siellä olette varmasti tiedätte tarmokkuudella puuttuu asioihin ja sillä on mahdollisuus puuttua jos se haluaa

hyvät edustajat

sitten minun murinani päällekkäisyyksistä on tässä suhteessa toinen

ei voi olla totta

no onko todellakin tämän tarkastusvaliokunnan ja valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä määritellä koulutuksen määrällinen ennakointi mitoitusni on kyse todellakin että saatan tarkastus valitun ja mitoitus

jos nuorella ei aikuisena ihmisenä kun pääsee toisesta asteesta elämään ole koulutusta niin kyllähän hän nyt töitä löytää jos vain viitsii tehdä töitä

nuorisobarometri osoitti että nuorten työhalukkuus on laskenut räjähdysmäisesti radikaalisti koska meillä on niin hyvä järjestelmä että nuori tulee mitään tekemättä toimeen

nyt asioita rääpitään edestakaisin monessa paikassa ja minä pelkään että silloin ei tule niihin päätöksiin sitä jämäkkyyttä mitä tarvitaan ja hallitus tarvitsee

arvoisa puhemies

kiitoksia ed

rajala tästä tiedosta

ruohonen lerner sanoi itse asiassa sen toivomuksen jonka olin ajatellut esittää tarkastusvaliokunnalle kun se käsittelee tätä valtionta louden tarkastusviraston kertomusta

tämä on valitettavasti ehkä sittenkin vaan mietintö mietintöjen joukossa ponsi ponsien joukossa näin minä pelkään

minä ihan oikeasti varoitan että hoitotakuu ei kyllä ole sellainen asia johon eduskunnan tulee puuttua sillä tavalla kuin nyt on puututtu

on todellakin tärkeää jos ja kun tarkastusvirasto saa myös tämän puoluerahoituksen vastuulleen sen lainmukaisuuden ja oikeellisuuden tarkistamiseksi että virastolla on riittävät resurssit

minä en välttämättä kiistä sitä että nuorten ja lasten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet mutta minä kiistän sen että se olisi pelkästään näitten lasten syy

tässä suhteessa kannattaisi jatkossa ehkä yrittää selkiyttää sitä työnjakoa mitä tarkastusvaliokunta tekee ja mitä tarkastusvirasto tekee

toivon myös että valiokunta ohjeistaa virastoa siinä että se järjestää riittävän selkeät taulukot esimerkiksi excel taulukot niin että ne ovat samanlaiset kaikilla että ei ole erilaisia selvityksiä vaan edellytetään riittävät tiedot ja riittävät lähteet ja niin että ne ovat joka ikisellä puolueella samat ja joka ikisellä kansanedustajalla ehdokkaalla samat ja joka ikisellä mepillä samanlaiset

se on kyllä myös niitten kotien syy ja sen että kaikki vastuu kaikista asioista myös lapsista pannaan yhteiskunnalle kyllä eikä oteta vastuuta siitä että se on meidän lapsi ja meidän täytyy huolehtia siitä

minä olen lukenut sen virastonkin kertomuksen jokseenkin hyvin ja minä vaan nyt sanon että jos valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on antaa hyödyllistä tietoa eduskunnan hallitukselta saamien suunnittelu seuranta ja valvontatietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä niin no ehkä se kuuluu minun mielestäni se kuuluu tämän talon valiokunnille

mutta ed

kyllä se nyt vaan on sillä tavalla ettei hallin julkinen palvelu toimii että julkiseen palveluun kuuluu hallinto sairaaloissa terveyskeskuksissa sairaanhoitopiireissä

tämä on nimittäin sen takia erittäin tärkeää että tämmöistä poliittista kriisiä joka meillä tällä hetkellä on en olisi todellakaan uskonut näkeväni

suomi on todellakin yhden tutkimuksen perusteella maailman paras maa mutta minä toivon toisin kuin ministeri että tästä ei sitten tule sitä uutta vetovoimatekijää